arvoisa puhemies

pääministeri

eli aiemmin tämä kuvio meni sillä lailla silloin kun itse esimerkiksi työskentelin vastaanottokeskuksessa että heti kun tämä turvapaikanhakija sai oleskeluluvan alkoi välittömästi tällaisiin myötäjäisiin ja järjestettyihin avioliittoihin pohjautuva ihmiskauppa näitten kotikylän neitojen kanssa

kuka tahansa suomessa tai maailmalle voi ottaa suomalaisten veronmaksajien jos joku voi ottaa suomalaisten veronmaksajien piikkiin riskejä niin kuin euroopan keskuspankki nyt tekee huikean suuria riskejä niin kyllä suomen hallituksella pitää olla joku käsitys siitä kuinka suuria nämä riskit ovat ja millä todennäköisyydellä missä olosuhteissa nämä kenties lankeavat suomalaisten veromaksajien maksettaviksi

olisi hyvä jos euro voitaisiin pelastaa mutta samalla kun sanon tämän an pitää tunnustaa että aakkosissa on se b niin että yritys pelastaa yhteisvaluutta alue näyttää olevan ajautumassa umpikujaan

anteeksi turve

tuo kotihoidon tuen leikkaus on konkreettinen esimerkki tämmöisistä disrakennemuutoksista disrakennemuutoksista tai uudistuksista koska se tosiasiassa lisää julkisia menoja ja aiheuttaa yhteiskuntaan muunkinlaisia ongelmia

mutta minä uskon että ilman muuta suomeen tulee biotehdas

siis todellakin että puu ja turve yhdessä ovat kilpailukykyiset kivihiileen nähden ja että puu on aina kilpailukykyisempi kuin turve

idea yhteisestä valuuttaunionista ilman tiivistä finanssiunionia oli alun alkaen lähes mahdoton tehtävä

mutta kun täällä on merkittäviä edustajia yhden ryhmän puheenjohtaja ja toisen ryhmän varapuheenjohtaja tämän ottanut esille niin rohkeutta sitten näitten lakien eduskuntakäsittelyssä arvioida tämä asia kaiken kaikkinensa

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

maailmassa ei ole kovin monta sellaista toimijaa jotka olisivat niin pitkällä kuin useampikin suomalainen konsortio tai yksittäinen yritys tässä asiassa on

lopuksi haluan kiittää hallitusta siitä että suomi muuttuu päivä päivältä vähemmän houkuttelevaksi paikaksi sosiaalisesta maahanmuutosta haaveileville

komissio edellytti tätä näiden keskinäistä kytkentää eikä se suomen kannalta mielestäni ole ollut mikään huono kytkentä päinvastoin

minna salmi terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö ei kuka tahansa tutkija siellä vaan tutkimuspäällikkö kirjoitti helsingin sanomissa erinomaisen artikkelin

jotta en nyt ylittäisi aikaa enempää tässä tärkeimmät kommentit tähän aivan erinomaiseen keskusteluun

en suhtaudu mitenkään muutoin kuin erittäin positiivisesti siihen jos tämä asia kriittisesti käydään läpi ilman muuta näin

toisekseen te kierrätte kuin kissa kuumaa puuroa vastauksessanne siihen miten talletussuojan tai kriisien selviytymisrahaston kanssa menetellään

ehkä pakolaisella ei ole varaa maksaa perhettään tänne mutta ei sitä ole suomalaisella yhteiskunnallakaan

tästä syystä arvoisa puhemies ja edustaja backmanille erityisesti ne rakenneuudistukset mitä hallituksen tämä asiakirja nyt sisältää eivät ole sitä mitä niiltä pitää ja on oikeus edellyttää

minä olen saanut tätä tilaisuutta varten pitkät pumaskat en ala niitä nyt ajan puutteen vuoksi tässä esitellä jotka pääsääntöisesti torpedoivat tai kumoavat tämän väitteen jonka ympäristökeskus esittää

joutuvatko suomalaiset pankkien asiakkaat ja omistajat jatkossa osallistumaan näitten ulkolaisten pankkien talletussuojaan ja kriisirahastoon vai eivät

arvoisa puhemies

monien syiden summana suomi oli ajautunut vuosikymmenen vaihteessa tilanteeseen jossa vanhoilla raiteilla ajaminen ei riitä tarvitaan uutta puhuria ja vauhtia

tämä kertoo että teollisuustyöpaikkojen kohdalla on alkanut uusi vapaapudotus

toinen kategoria toimia jossa pitää saada jotain aikaan ja jotka toimet eivät tässä budjettikirjassa näy liittyvät sitten hallituksen lupauksiin että työpanos jatkossa lisääntyisi

ylipäänsä arvoisa puhemies pyrkimys tehdä kreikasta portugalista ja eräistä muistakin euromaista taloudellisessa mielessä saksa oli alun perin valheellinen yritys

uusi vapaapudotus

se kumminkin rakensi ne omien ideologisten ja arvomieltymystensä pohjalta tavalla joka ei ole niin kuin nyt tiedetään tänä päivänä tukenut riittävästi työllisyyttä taloutta eikä suomalaisten tasapuolista kohtelua

siihen ei ollut edellytyksiä ja sitähän itse asiassa toimiva yhteinen valuuttaunioni olisi käytännössä edellyttänyt

puun ja turpeen yhteiskäytöllä niiden kilpailukyky suhteessa kivihiileen parantui mitä tavoiteltiinkin ja suomi alkoi korvaamaan kivihiiltä erittäin radikaalisti näitten kahden bioenergian yhdistelmällä

nyt kun on kaikki se luvitus ja tämä kaavahomma niin ei hevin ehdi kovin monessa tapauksessa siihen että nämä laitokset on rakennettu valmiiksi niin että ne kaikki ovat toiminnassa tuossa sanotussa ajankohdassa

sdp oli sitoutunut siihen että tällä vaalikaudella ei tehdä mitään asiallisia muutoksia työuriin ja siitä syystä kaikki ne todelliset ratkaisut on nyt peitetty retoriikkaan ja käytännössä niiden toimeenpano jäisi ja jää sitten seuraavalle hallitukselle

ta louksien konvertoitumista samanlaistumista talouden rakenteitten osalta tuottavuuden osalta yksikkökustannusten osalta ja vastaavien indikaattoreitten osalta

hallituksen lähtökohdista valittiin muutama sellainen rakenneuudistus jolla hallitus ajautui ja ajoi ennen pitkää päin seiniä

ei tämä mielestäni ole oikeata vastuullista politiikkaa

hallitus kuvitteli että ajamalla suomen kunnat suuriin suuriin yksiköihin saadaan jotain sellaista rationointihyötyä joka olisi osa sitä välttämätöntä rakenneuudistusta mitä kansantalous ja kansakunta sinänsä tarvitsee

arvoisa puhemies

tässä on ehkä toinen asia jota en voi hallituksen ministerinä esittää että muuttakaa tätä mutta en nyt sano että ed

tähän liittyen jos näitä muutoksia niin kuin keskustan mielestä pitäisi saada aikaiseksi niin se loisi edellytykset sille että ihan oikein sitten nyt olisi korkein aika satsata kasvuun

silloin kun ne halusivat kotimaisen polttoaineen kilpailukykyä suhteessa kivihiileen parantaa ne silloin antoivat lisätukea kotimaiselle polttoaineelleen

kaikki tiedämme miten on käynyt

ensimmäistäkään kunnon uudistusta tämän hankkeen seurauksena maahan ei ole saatu

seuraavana edustaja leppä ja hänen jälkeensä edustajat kasvi heinäluoma ja li andersson ja sitten ministeri lindströmin vastaus

puupellettien tuotanto

suomen hallitus nosti turpeen veroa johonka liittyen samalla puun tuki väheni niin että turpeen ja puun molempien kahden raaka aineen mitä energialaitoksissa käytettiin hinta sille käyttäjälle kasvoi elikkä se menetti kilpailukykynsä puun ja turpeen yhdistelmä kivihiileen verrattuna

hallitus on lähtenyt nyt siitä että ei ole sellaista normistoa näkyvissä jolla yhteisellä eurooppalaisella normistolla voitaisiin velvoittaa eri jäsenmaat huolehtimaan siitä että niiden sisäinen aluekehitys olisi riittävän tasapainoista jotta ei synny sellaisia ongelma alueita jotka viime kädessä kaatuisivat sitten myöhemmin koko unionin yhteisesti maksettavaksi

euroalueella on siis ylijäämämaita ja alijäämämaita

minusta pitää tämä investointitukipanna poistaa näitten pellettitehtaiden osalta ja sallia pellettitehtaittenkin investointituet siinä kuin jonkun rauta ja romutehtaan investointituet

monien pienten ja työvaltaisten yritysten verotus kiristyi juuri silloin kun niistä olisi tarvittu vetoapua suomen talouden ja työllisyyden hoitoon

talouden rakenteet ovat erilaiset ja erilaistuvat kaiken aikaa

näiden kesken yhteisen valuuttaunionin aikaansaaminen toimivaksi unioniksi oli jo alun perin tietysti vaikeaa ja kun tämä eriytyminen on entisestään kasvanut siitä nyt sitten selvän saaminen ja järjellisen ratkaisun saaminen on toden totta vaikea asia

tämän seurauksena alkoi suomeen valtava kivihiilen ajo uralin takaa monta kertaa täälläkin todettu ja keskusteltu uralin takaa

jaskarin ja sitten vähän myöskin edustajien tiilikainen ja satonen puheenvuoroissa tuli kaikissa esille tämä riittääkö puuta

hallitus erityisesti energiapolitiikan osalta teki ratkaisuja jotka jälkikäteenkin ja tänä päivänäkin todeten jo silloinkin itse asiassa piti se tietää olivat alun perin täysin järjettömiä

meidän mielestämme pitää tutkimukseen kehittämiseen ja innovaatioihin saada todellakin merkittävä lisäys ja sen lisäksi saada aito lisäys yritysten oman pääoman ehtoisen rahoituksen huoltoon ja siihen tarvitaan tällaista kasvurahastoa

ylipäänsä velkaantumisen anatomiahan lähtee siitä kun katsotaan mitkä olivat eri maiden velkapapereiden hinnat ennen euroon liittymistä

kyllä tässä nyt menee ensiharvennuspuuta se on ihan oikean kokoista puuta mutta ei se vielä ole sellaista ainespuuta joka olisi teollisuudelta merkittävästi pois

kasvurahaston rahoittaminen voi tapahtua yhtäältä sillä tavalla että myydään valtion omaisuutta niin kuin täällä on sanottu tai niin että valtio ottaa siihen ja vain siihen tarkoitukseen velkaa kun se tapahtuu nimenomaan sen uuden kasvun hyväksi

sanon tämän sen takia että tämä vaan kertoo minkälaisiin suorastaan hullunkurisiin seurauksiin päädytään kun avataan portit ulkoa tuotavalle tuontipolttoaineelle

monet kokoomuslaiset pitivät vaarallisena sitä jos puuta käytetään energian raaka aineeksi liian paljon

arvoisat edustajat seuraavien kuuden listalta pidetyn puheenvuoron joukossa on sekä opposition että hallituksen edustajien puheenvuoroja

se kommentti vaan oli siitä että pääministeri minun ymmärtääkseni kannattaessaan rehniä komissaariksi ei ole ottanut kantaan naisen ja miehen välillä ei tietystikään

mitä tulee omaan kantaani ja siihen muutokseen suhtautumisessa ydinvoimaan mikä siihen on vaikuttanut näitten vuosien aikaan yhdellä sanalla sanottuna ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat vaatimukset

niinpä ratkaisu oli että turpeen verotusta kiristetään mikä samalla johti puun muuttuvahintaisen tuotantotuen erittäin radikaaliin laskemiseen ja johti viime kädessä siihen että kivihiili on vyörynyt maahan ja suomalainen energia ennen kaikkea puu metsissä mätänee kaiken aikaa

tämä on se ajattelutapa mitä olen sanonut ja olen sitä mieltä että hirveän kaukana se valtion omaisuuden myynti tai velanotto eivät ole toisistaan muttei siihen tarvita miljardeja euroja

hän on ottanut kantaa hyvän ehdokkaan jolla on hyvät näytöt menestysmahdollisuudet tällaisen ehdokkaan puolesta

arvoisa puhemies

neljäs iso rakenneuudistus mihinkä hallitus tarttui oli sen käynnistämä ennennäkemätön aluerakenteen keskittäminen ja uudistaminen

rinne on puhunut myös suomalaisen työn puolesta aivan erinomaisella tavalla

kun minihallitusneuvottelut alkavat siellä hän voisi näyttää kyntensä ja toimia siinä väitän kaikista järjellisimmässä kohdassa missä voi suomalaisen työn puolesta toimia

se päästöjen vähentämisen tarve mikä nyt on edessä vastaa suurin piirtein kahden suuren ydinvoimalaitoksen vuodessa tuottaman sähkön määrää

menettelyhän täällä on muuten se että kun herrat ovat ensin puhuneet ja puhemies antanut puheenvuoroja kelle on antanut sen jälkeen puhemies vaihtuu ja ministerit lähtevät pois ja me muut saamme puhua täällä omiamme

lehman brothersista alkanut epäluottamus näiden maiden kykyyn selviytyä johti siihen että velkapapereitten hinnat nousivat taivaisiin piti mennä auttamaan

palauttaa suomalaisen puun ja turpeen kilpailukyky kivihiileen verrattuna

pyrin pitämään siitä osaltani huolta

jos olisi uusiutuvan energian lisäämiseen vielä radikaalisti suurempaan lisäämiseen mahdollisuudet niin se olisi ollut toinen tarina

mutta kun täällä on monessa puheenvuorossa sanottu että nyt tässä yritetään lisätä tai että ei lisätä riittävästi tai että niin kuin joissakin puheenvuoroissa oli vielä moninkertainen määrä voitaisiin uusiutuvaa lisätä nämä ovat puheita jotka menevät ihan hyvin monen sellaisen ihmisen korvaan jotka tahtovat kuulla jotain kivaa ja mukavaa mutta nämä eivät ole puheita jotka ovat totta

tällä keskittämisen tiellä näissä asioissa keskittäen ei niitä sellaisia rakenneuudistuksia saada aikaan jotka tuottaisivat sitä hyvää mitä tavoiteltiin